millä tavalla varmistetaan että kun kunnioitettujen veteraanien hoitolaitoksista vapautuu tiloja saadaan sitä palvelua myöskin kuntien ostettavaksi ja myöskin nämä palvelut säilymään

siihenhän me tulevaisuudessa joudumme pyrkimään että palvelut ovat erittäin tehokkaita ne ovat kustannustehokkaita ja ne ovat kansalaisten läheltä saatavissa

meillä satakunnassa sairaanhoitopiiri halusi lähteä lopettamaan oman toimintansa kirurgiasta rauman kaupungista ja siitä repesi sellainen riita että koko sairaanhoitopiiri on hajoamassa ja raumalaiset ovat etsimässä ratkaisua oman erikoissairaanhoitonsa järjestämiseksi

tämä tilanne on aivan käsittämätön

samanlainen paini käydään siitä voiko esimerkiksi porin kaupunginsairaalan kirurgia jatkaa vaiko ei ja tulisiko se keskittää sairaanhoitopiirille vai ei

hyvä valtiovarainministeri

minä pidän teitä reiluna ja rehellisenä miehenä

ei tämä tilanne kovin hyvältä näytä

tässä mielessä on erityisen hyvä että tämä laki on tehty ja tietysti nämä tavoitteet ja lähtökohdat ovat hyvät nimenomaan tämän asiakkaan kannalta

miksi me olemme tässä että te pelisääntöjä yritätte uudelleen rakentaa

on hyvä se että potilas voi valita tämän hoitopaikkansa ja toisaalta tämä potilastietojen liikkuvuus jos meillä suomessa saadaan nämä sähköiset tietojärjestelmät yhdenmukaistettua

hallintovaliokuntahan otti kuntien osalta tiukan kannan nyt siihen että nyt täytyy jotain tapahtua tässä tietojärjestelmien yhdistämisessä että ei ole mitään järkeä että jokaisella kunnalla tai seutukunnalla tai yhtymällä on eri järjestelmät ja mikään tieto ei kulje yhtään mihinkään ja potilaat ja muukin toiminta siitä kärsivät

sitten otan myös näkemyksen tähän sairaankuljetukseen ja sen järjestelyyn

jaan kyllä sen pelon mikä täällä salissa on tuotu esille että ratkaisuvallan keskittäminen sairaanhoitopiirille voi johtaa siihen että tällainen yksityisyrittäjyys ja vapaan sektorin mahdollisuus kilpailla näistä sairaankuljetuksista entisestään heikkenee ja pahimmassa tapauksessa loppuu

toisaalta kun se kunnilta siirretään sairaanhoitopiirille kokemuksia vähän on että sairaanhoitopiiri on aika ankara ja armoton niissä toimissa mitä siellä sitten joku ylilääkäri saa puuhattavakseen mistä otetaan ja kenet otetaan näihin sairaankuljetustehtäviin

lauri oinosen viittaus siihen miten keski suomessa kävi liittyy juuri tähän että jos sairaanhoitopiirissä ei ole se vastuulääkäri suosiollinen jollekin yrittäjälle niin tämä ei todennäköisesti siellä niitä ajoja aja

tämä kehitys on tietysti huono

täytyy toivoa että tässä laissa ja sen valmistelussa tämä asia paalutetaan niin että myös yksityisillä sairaanhoitoyrittäjillä on mahdollisuus

suomi tarvitsee niitä

kaikki ei voi olla kuntien palokuntien pelastuslaitoksien yhteydessä olevien sairaankuljetusyksiköiden varassa vaikka toisaalta näiden yksiköiden toiminta on erinomaisen hyvää ja pystyy vastaamaan siihen tarpeeseen mitä he omalla alueellaan voivat toteuttaa

mutta niistäkään ei ole maakunnallisten sairaankuljetuspalvelujen kokonaispalvelujen tarjoajiksi

arvoisa puhemies

tätä keskustelua on varmasti mielenkiintoista netin kautta yleisön seurata kun täällä käydään kuumana ja esitetään asioita monesti opposition suulla täysin tuuleen puhaltaen

valtiovarainministerin näkemykset että meidän täytyy nähdä vastuu suomen kasantaloudesta työllisyydestä ja hyvinvoinnista ja pärjätä tässä kansainvälisessä tilanteessa ovat oikein ja tähän tulee suhtautua vastuullisesti

martti korhosen näkemystä kun hän totesi että hän haluaisi nauraa kun valtiovarainvaliokunta toteaa pysyväisluonteisiksi tarkoitettujen määrärahojen pysymisen muun muassa yliopistokeskusten määrärahojen osalta

suomi on hyvin väkivaltainen maa ja viime vuosien tapahtumat näiden joukkomurhien osalta ovat nostaneet entistä enemmän esille ihmisissä pelkoa mihin sisäisen turvallisuuden suunta on menossa ja millä lailla kansainvälinen erilainen tiedonsaanti ja käyttäytymistavat vaikuttavat suomalaiseen yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

varmasti kaikki tässä salissa ymmärtävät mikä on julkisen median merkitys suhteessa kaupalliseen ja varmasti median käyttäjät ja tavalliset kansalaiset ymmärtävät että kaikki kulttuuriohjelmat sivistysohjelmat urheilu ja monet muut vähemmistöille suunnatut ohjelmat kielivähemmistöille saamelaisille ruotsinkielisille ja toisaalta sitten vammaisille lapsille ja vanhuksille kuuluvat ohjelmat eivät välttämättä tämmöistä kaupallista mediaa siinä mielessä kiinnosta kuin yleisradiota ja sen vuoksi yleisradion toimintaedellytykset on turvattava

keskusta sai tämän summan takaisin nostetuksi

sain useamman puhelun parilta yrittäjältä jotka ihmettelivät minkä takia eduskunnassa selitetään sillä tavalla että kaikki yritykset ovat nyt kaatumassa melkein ja ihmiset joutuvat työttömiksi koska siellä on kohtuullisen hyvä tilanne tällä hetkellä

kun täällä on tullut esille myöskin mediamaksu ja vähän arvosteltu sitä että jos mediamaksun määräytymisessä otetaan huomioon vähäosaisuus vähävaraisuus maksukyvyttömyys niin se olisi niin kuin jollakin tavalla huono asia

ministeriö ja hallitus on tietysti ollut siinä paineessa että nopeasti täytyisi tehdä jotain lainsäädäntöä ja toisaalta kuitenkaan kun kysymyksessä on ampuma aselainsäädäntö joka ei ole mitenkään yksinkertainen niin sen valmistelu ei ole ollut niin yksinkertaista

arvoisa puhemies

tässähän on huomattava tämä euroopan unionin neuvoston asetus jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista ja meillähän ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mukautua tähän

minä olen tästä täysin eri mieltä

nimenomaan näin pitää tehdäkin jotta tämä maksu on vähävaraiselle köyhälle yhtä oikeudenmukainen kuin se on sitten rikkaallekin

tässä ed

monet järjestöt ovat esittäneet että tämä tulisi hylätä tai laittaa uudelle lausuntokierrokselle

täällä kyllä ed

nyt kuitenkin tosiasia on se että hallitus on antanut yksimielisen esityksen ja tämä laki on täällä eduskunnassa käsiteltävänä

kasvi nosti ihan mielenkiintoisia näkemyksiä esille että jos nyt viranomaiset purkavat niitä tiedostoja ja jakavat niitä

jos ajatellaan vaikka satakuntaa niin meillähän ei ole siellä sellaista mediaa joka tämmöistä kuvallista ohjelmaa tekee ja sehän näkyy heti valtakunnan mediassa että semmoisella paikkakunnalla missä on eri

hän kyllä jätti huomiotta että näitä sormenjälkiä on noin manuaalisesti otettu tuhoton määrä ja niitä on jokaisella kansakunnalla

voin kyllä yhtyä näiden eri harrastajien metsästäjien ampumaharrastajien ja monien muiden huoleen siitä mitähän tämä aselainsäädännön uudistus tarkoittaa sen tavallisen lainkuuliaisen harrastajan näkökulmasta

öä tuotanto yksikkö menee televisioyhtiöiden tuotantoyksiköt tulee enemmän verkkoon ohjelmaa ja mitä enemmän leikataan ylen toimintoja tuolta maakunnista sitä huonommin nämä maakunnat voivat tuoda omia uutisiaan esille

tässä mielessä minä en näe tätä kyllä tämmöisenä asiana ollenkaan kun tässä vielä on rajauksena tämä että poliisillakin on tämä oikeus vain silloin kun täytyy henkilöllisyys varmentaa

kaikki asiat eivät ole helsingissä kaikista tärkeimpiä koko maan kannalta katsoen että muuallakin on

olen juuri ollut puhelinyhteydessä erään metsästysjärjestössä pitkään mukana olleen asiantuntijan kanssa ja hän esitti näkemyksiä joissa erästä upseeria joka on palvellut kansainvälisissä tehtävissä ja omaa tällaisen isopistoolin ampuma aseen kun hän olisi halunnut ostaa joltakin sukulaiselta sehän on mahdollista käsi aseen joka oli sinne jäänyt oli sitten kovasti lähes kenraalitason miestä tentattu onko hän sitten pätevä tämän aseen kanssa toimimaan

toisaalta kaikilla rintamilla käydään kansainvälisesti kovaa taistelua vakavaa rikollisuutta vastaan ja toisaalta sitä varten että viranomaiset pystyvät toimimaan ja tunnistamaan henkilöitä erilaisin menetelmin kehitetään keinoja

minusta tämän alueen toiminta pitää kyllä yhtä tärkeänä turvata kuin tämä pääkaupunkiseudun uutisointi

totta kai on mahdollista että meille tulisi diktatuuri ja käytettäisiin näitä järjestelmiä väärin mutta luulen että silloin ei ole kysymyksessä pelkästään sormenjäljet kun tätä oikeutta vähän tallataan

loppuviimeksi oli todettu että ei sitä asetta kuitenkaan nyt voida sitten antaa vaikka hänellä on aseet ja hän on aktiivi metsästyksen harrastaja eikä millään tavalla ollut mitään semmoista syytä että olisi tähän menettelyyn ollut sellaisia perusteita että hänen henkinen tai muu kanttinsa ei olisi kestänyt vaan oli vaan katsottu että no et sä nyt tarvitse sitä toista lisäasetta

siinä taitaisivat mennä kaikki perustuslain suomat oikeudetkin samassa mukana tämä sormenjälki ei ole siinä vaiheessa enää keskeisin asia

rinnastus jota se että hän tähän

demokratian menettämiseen tai diktatuuriin on kyllä erittäin ontuva

toisaalta sitten ovat tavalliset metsästäjät joutuneet semmoiseen tilanteeseen että ovat hakeneet ampuma aseluvan jatkoa sellaiseen pienaseeseen pienkäsiaseeseen jolla eläimiä lopetetaan ja sitten on alettu arvioida kuinka tarpeellinen tämä ase nyt sitten on ja kuinka paljon niitä tällä tavalla lopetettavia pieneläimiä on

tässä valitettavasti vaan näyttää siltä että ministeri on kovin aggressiivisen tuntuinen ja jopa vihaisen tuntuinen suhteessa eduskuntaan

tietysti kun tällä tavalla tapahtuu nyt jo kun ministeriö on tätä ohjeistanut niin näillä ihmisillä on pelko siitä että tämä ampuma aselaki mahdollistaisi niin tiukat tulkinnat että tavalliset ampumaharrastajat ja metsästäjät joutuvat ihan mahdottomaan tilanteeseen ja menettävät ne mahdollisuudet toimia jotka heillä on

poliisin resurssit vähenevät ensi vuodelle ja huoli siitä että maaseudulla erityisesti nämä poliisiasemilla työskentelevät poliisit voisivat säilyttää paikkansa on kyllä kova

tietystikään ministeriön ja hallituksen tarkoitus ei varmasti ole tämä mutta tämä pelko on aiheellinen sen vuoksi että ihmiset tekevät näitä ratkaisuja ja arviointeja siitä mikä on aseen käyttötarkoitus tai tarvitaanko sitä samalla tavalla kuin silloin kun se on myönnetty

kysyn millä tavalla turvaatte sen että täällä haja asutusalueilla on myös poliisipartioita ja oletteko sitä mieltä että niitä poliisilaitoksia ei ole lopetettu

sisäisestä turvallisuudesta voin todeta että tyydytys meillä monilla on siitä kun yli sata kansanedustajaa vaati täällä toimenpidealoitteella hallitukselta sisäistä turvallisuutta käsittelevää selontekoa joka pitää antaa eduskunnalle ja nyt sitten puolustus ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä eduskunta päätti että tämmöinen erillinen selvitys sisäisestä turvallisuudesta on eduskunnalle tuotava

tästä olen kovasti tyytyväinen koska olin tämän toimenpidealoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja katson että tällaiset aselakipykälät ja näillä nikkarointi eivät ratkaise suomen väkivaltaisuutta eivätkä tietenkään asiaan perehtyneet niin uskokaan mutta valitettavasti hyvin paljon on ollut semmoisia kannanottoja että on ajateltu että juuri tällä se nyt ratkaistaan

pitäisikö meidän sitten lähteä siitä että jos tätä logiikkaa mennään niin pitää kieltää keittiöveitset ja muutkin teräaseet ettei tapahtuisi näitä henkirikoksia

tällä rinnastuksella haluan hakea vaan suhteellisuutta tämän lain käsittelyyn ja myöskin tästä käytävään keskusteluun ja toisaalta sitten sitä että emme tuudittautuisi siihen että nyt kun eduskunta sitten viimein lain hyväksyy niin sitten suomen sisäinen turvallisuus on hyvällä mallilla tai me olemme sitä eduskunnassa kansan hyväksi kauheasti parantaneet

täytyy käydä laajaa poikkihallinnollista keskustelua ihan perhearvoista ja lapsen mahdollisuudesta kasvaa tässä yhteiskunnassa saada turvallisuutta rakkautta oikeita rajoja ymmärtämystä ja mahdollisuutta kehittää itseään ja kasvaa tämän yhteiskunnan jäseneksi

tämän esityksen yksi lähtökohta on tietysti ykn ja nämä kansainväliset muut päätökset ykn sopimukset ja pöytäkirjat jotka meidän on saatettava voimaan

minusta tämä kansainvälinen osio tässä lakiesityksessä on hyvä ja on tässä hyvin paljon muitakin hyviä asioita muun muassa se että osista ei saa koota asetta että äänenvaimennin on luvanvarainen paitsi jos itsellä on ampuma aselupa

sen takia että rikolliset saavat aseita pimeitä aseita lähes kuinka paljon vaan

äänenvaimentimien käyttö on näissä erilaisissa rikollisissa teoissa yleistynyt ja tällähän halutaan estää että henkilö ei voi mennä ostamaan äänenvaimentajaa ja kytkeä sitä laittomaan aseeseen vaan äänenvaimennin on luvanvarainen ja tämä on erittäin hyvä asia

sitten tietysti ovat nämä järjestöjen asevastaavat ja asekouluttajat toisaalta ihan hyvä asia palaan siihen tuossa myöhemmin

myöskin tätä pidän erittäin tärkeänä

kun itse olen poliisipäällystössä vastannut poliisin asekoulutuksesta ja ampuma asekoulutuksesta ja lainsäädäntökoulutuksesta ja tunnen kyllä tämän aika hyvin ja on tullut esille tämä aikaisempi deaktivointimenettely joka on mahdollistanut myöhemmin tämän deaktivoinnin purkamisen ja nyt kun se tulee asesepille käytännössä luvallisille asesepille niin pidän tärkeänä että nämä aktivoinnit olisivat niin hyvin tehtyinä että niitä ei voida palauttaa käyttöön

hän voi kuunnella tämän minun näkemykseni tai voitte kirjoittaa satakunnan kansan sivuille mitä kenttiä olette lopettamassa ja kuinka hyvät ovat ratayhteydet

rajala totesi tiedon ei panttaamista tai nykyisten menettelyjen panttaamisesta tai nykyisestä lainsäädännöstä joka estää tämän tiedon siirtämisen niin nyt esimerkiksi ruotsissa on lääkäreiden ja hoitohenkilöstön velvollisuus ilmoittaa poliisille ampuma ase jos henkilöllä on sillä tavalla fyysisesti tai psyykkisesti vajauksia ettei voi olla ampuma aseen hallussapitäjä

arvoisa herra puhemies

lisäksi rataverkkoa ollaan sieltä siirtämässä kunnolla suunnitelmista pois

pidättekö tällaista eriarvoistavaa liikenneverkkohanketta oikeudenmukaisena ja tarpeellisena

tämä pelastuslain uudistus oikeastaan voisi sanoa kokonaisuudistus on ollut äärettömän tärkeä asia että se on nyt tehty ja sitä on kyllä odotettu

tämä sisäisen turvallisuuden eräitä keskeisimpiä osia käsittelevä lainsäädäntö on jokaiselle täällä suomen maassa olevalle ihmiselle erittäin tärkeä

muutoinkin viranomaisten yhteistyötä estää tällainen lain sallima suoranainen salailumentaliteetti joka koituu loppujen lopuksi yksilön ja yhteiskunnan kaikkien kansalaisten vahingoksi

ylipäätään pelastustoimen merkitys ja vakinaisen pelastustoimen ja toisaalta sopimuspalokuntien työ on kansalaisten perustusturvallisuuden kannalta aivan keskeinen asia

sitten tässähän koko luvan myöntämisperusteena on semmoinen yläkäsite että ampuma aselupa voidaan myöntää sellaiselle henkilölle jota on pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella sopivana

meillähän on vasta uudistettu nämä kunnalliset pelastuslaitokset tämä järjestelmä jossa ovat nyt sitten maakunnalliset pelastuslaitokset

tämä viidakko joka siitä sitten seuraa näiden soveltuvuustestien kanssa viranomaisten lausuntojen kanssa ja myöskin lääkärinlausuntojen kanssa työllistää kyllä poliisia joten yksinkertainen asia tämä ei ole

siinä on varmasti vielä hiomista että se lähtee kunnolla toimimaan mutta nyt ainakin on ajantasainen lainsäädäntö niin että tästä ihan ministerille voi kyllä välittää kiitoksia

siltikin voi käydä niin että kansalainen joka omasta mielestään olisi oikeutettu saamaan aseen ei sitä saa

vaikka savin palokunta eräät järjestöt ovat oli sopimuspalokuntajärjestöt toivoivat että tässä olisi käsitelty myöskin tätä työnantajalle menevää korvausta jos joutuu tämmöiselle pelastustehtävälle ja sitä ei ole ainakaan tässä vaiheessa voitu tehdä niin siitä huolimatta minä katson että tämä laki käy esitys ja jättää lakiesitys on hyvin tehty

arvoisa puhemies

poliisi joutuu panemaan poliisin voimankäyttö ja ampumakouluttajia kouluttamaan urheiluseurojen ampuma asekouluttajia ja varmasti joudutaan perustamaan näitä seuroja ja pitämään jatkuvasti kouluttajakuntaa yllä

söderman on korostanut tätä ihmisoikeusnäkemystä ja kansainvälisen oikeuden suhdetta eri jäsenmaiden säädöksiin ja lainsäätämiseen ja se on erittäin arvokas ja tärkeä asia ja lähtökohta koko sivistyneen maailman toiminnalle

olennaista on tietenkin että tämä pelastustoimi saadaan sillä tavalla toimimaan että erilaiset uudistuksessa tarvittavat toimet voidaan myöskin lailla määritellä koska tässähän on tietysti tulipalojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä paloturvallisuutta väestönsuoja asiaa ja vaikka mitä

mutta yksi kummallisuus tässä on joka ei nykyisessä lainsäädännössä minkään ministeriön osalta ole yleinen ja se on se että sisäministeriöllä ja ministeriötasolla on tämmöinen operatiivinen rooli

näin ei tietenkään saa olla että viranomaiset ottavat varuilta kiinni paljon porukkaa ja näin mutta valitettavasti suomen poliisikin on vielä sen verran kehittymätön ettei ole niin pätevä kuin neuvostoliitossa

kun nyt uudistettiin poliisihallintoa niin nimenomaan mietintöön ja lakiin haluttiin merkintä että ei vaan sitten tämä poliisihallitus lähde itse johtamaan siellä niitä poliisilaitoksia

nythän on viime vuosina ollut niin että sopimuspalokunnat ovat olleet vähän kiistatilanteessa näiden pelastuslaitosten kanssa lähinnä tämmöisistä korvauskysymyksistä

siellä kun poliisi otti kiinni niin varmasti oli syyllinen vietiin ja tuomittiin sanoi mitä sanoi

minä kyllä koen että tässä kouluttajien hyväksymisessä on todellinen ongelma sen suhteen millä asteellisella tasolla tehdään ratkaisu ja toisaalta se että se varmuudella viivästyttää tätä luvan saantia

suomessa ja muissa sivistyneissä valtioissa joudutaan valitettavasti kysymään ihmiseltä oletko sinä ollut täällä paikalla oletko sinä mahdollisesti tehnyt tämän ja etsimään todisteet

arvoisa rouva puhemies

ensinnä poliisi järjestää kokeneelle ampujalle koulutusta ampumaseurassa yhden päivän lähettää paperit ministeriöön hyväksyttäväksi ministeriö suuressa viisaudessaan ne tutkii lähettää poliisilaitokselle tiedon ja poliisilaitos sitten henkilölle palauttaa sen takaisin

koko energiapaketilla johon uusiutuvien energioiden hyödyntämisen lisäksi kuuluu kahden uuden ydinvoimalan rakentamisluvan myöntäminen pystytään vähentämään fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia ilmastohaittoja korvaamaan venäjän ydinvoimaloista nyt tulevaa sähköenergiaa ja turvaamaan suomen teollisuudelle sekä kotitalouksille sähkön tarve pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

otan tässä esille yhden mielestäni keskeisen asian joka koskee jokaista kansalaista ja josta lakipykälästä olen erityisen tyytyväinen

kasville kyllä totean että kyllä semmoinen johtopäätös että tästä rekisteröinnistä voisi joku ottaa minun passini sormenjäljen ja tulla avaamaan minun tietokoneeni on niin kaukana todellisuudesta kuin vaan ikinä voi olla

en näe tätä ollenkaan tarpeellisena

ministeriön ja tämän poliisihallituksen rooli on operatiivinen taitaa päteminen tämän enemmän strateginen ei operatiivinen ja tässä menevät puurot ja vellit sekaisin

uusiutuvan energian velvoitepaketti joka perustuu keskeiseltä osaltaan energian tuotannon lisäämiseen kotimaisen puun laajaan hyödyntämiseen tuulivoimaan vesivoimaan aurinkoenergiaan ja muun muassa lämpöpumppuihin on historiallisesti merkittävä ja suuri ja toteuttamisessaan hyvin haastava

eli missään tapauksessa tämmöinen tilanne että tuolta voidaan poimia joku sormenjälki ja lähteä sitten sitä käyttämään ei ole realismia eikä mitenkään järkevää toimintaa muutenkaan

tässä kansainvälisessä osassa on erittäin hyvin huomioitu se että tänä päivänä rikolliset vievät aseita maasta toiseen ja kauppaavat ja siinä suhteessa tämä laki kyllä vastaa niihin haasteisiin

uusien innovaatioiden ja investointien kautta kotimaisesta uusiutuvasta energiasta tulee merkittävä työn ja hyvinvoinnin tuoja kaikkiin suomen maakuntiin

kotimaisten uusiutuvien energioiden tuki on välttämätöntä koska markkinaehtoisesti uusiutuvien energioiden käyttöönotto ei ole tavoitteisiin nähden mahdollista

pentti oinosen näkemystä kun hän tästä tarkastusasiasta totesi että ei tule mennä poliisivaltioon

poliisivaltioon ei voida koskaan mennä demokratiassa jos poliisi ei ota valtaa demokratiasta eli ei että tämän hän olisi joten tämmöinen poliisivaltiokäsityshän on löysästi esitetty

tämän vuoksi on erittäin tärkeää että jo tässä yhteydessä eduskunnalle valmistellaan kaikki sellaiset lakiesitykset joilla varmistetaan valtion rahoitusosuus ja toimet uusiutuvien energioiden tuotannon lisäämiselle

henkilö on vapaaehtoisesti osallistunut pelastustoimintaan täällä laissa määritellyllä tavalla

samalla on huomioitava että energiapuun kerääminen ja kuljetus edellyttävät matalampiasteisten teiden ylläpitoa ja kunnostusta

kyllä tarkastamisessa varmasti on pohtimista onko se oikein tai hyvä mutta tiedän tapauksia joissa poliisille tulee tietoon asioita että henkilö säilyttää aseita miten sattuu ja siellä käyneet ovat sitä kauhistelleet mutta poliisilla ei ole perusteita mennä sinne kotiin tällä hetkellä jos ei ole syytä semmoista näyttöä että joku todistaa että siellä nyt on joku pielessä

tämä kattaa nyt siis kaikki nämä vapepan joukot sopimuspalokuntalaiset ja ne jotka ovat lähteneet muuten tai osallistuneet pelastustoimintaan

esimerkiksi omassa maakunnassamme pohjois satakunnassa siikaisten ja honkajoen kuntien välinen tieosuus jota käytetään jo nyt puun kuljetukseen on osittain hyvin heikossa kunnossa eikä varmasti tule kestämään velvoitepaketin lisäämisen tuomaa puutavaraliikenteen lisäämistä

ja jos siellä turmeltuu varusteita tai vaatteita tai häviää työvälineitä tai muita niin siitä saa korvauksen

jos konkretisoin niin se on tämän hetken lainsäädännön mukaan niin että jos pelastusviranomainen määrää henkilön pelastustehtävään ja häneltä häviää tavaroita vaatteita tai pilaantuu menee rikki hukkuu niin kukaan ei ole velvollinen suomessa korvaamaan tätä

on huomattava että jo silloin kun suomi aikoinaan päätti turvautua sähköenergiatuotannossa omaan ydinvoimaan on tehty valinta joka tuottaa myös omaa käytettyä ydinjätettä

en näe loogisena ja perusteltuna sitä näkökulmaa että ydinvoiman lisärakentaminen ja ydinjätteen loppusijoittaminen olisi nyt jotenkin vaarallisempaa kuin jo nyt toiminnassa olevien ja käynnistyvien ydinvoimaloiden toiminta ja loppusijoittaminen tai ydinjätteen sijoittaminen venäjälle

ydinjäteongelma ei ole vielä ratkaistu

tämän vuoksi pidän erittäin tärkeänä että loppusijoitusmenettelyssä toimitaan nykyisen lain mukaan jossa nimenomaan sijoituspaikkakunnan kunnilla ja asukkailla on mahdollisuus tehdä päätös siitä suostuvatko he loppusijoituspaikan sijoittamiseen omaan kuntaan

ja tästä on katkeria esimerkkejä että on haettu poliisilaitokselta pelastuslaitokselta valtiokonttorilta ja kaikki ovat katsoneet että ei ole korvattavan piirin kuuluva

arvoisa rouva puhemies

kyllä täytyy todeta että edellinen eduskunnan puhemies paavo lipponen käynnisti kyllä mielenkiintoisen ja hyvän hankkeen

tämä asia on sen takia myöskin minulle tärkeä ja läheinen koska tein tästä lakialoitteen ja täällä lähetekeskustelussa käytiin vankkaa keskustelua ja pidettiin tätä erittäin tärkeänä

missään tapauksessa tätä ei tule tehdä lakia muuttamalla ja pakottamalla

tämähän alun perin oli ymmärtääkseni paavo lipposen idea että tämmöistä kokeilua käynnistettäisiin ja ajatus oli silloin että tästä voisi löytyä ratkaisu muihinkin maakuntiin

lähtökohtaisesti eurajoelle tulee sijoittaa vain eurajoen voimaloiden ja posivan omistajien ydinvoimajätteet

on erinomainen asia että sisäasiainministeriön pelastusosasto on tämän lakialoitteeni ottanut tänne lakiin

mäkelälle haluan todeta että kun te nostatte nämä jotkut silloin hallintokokeilun alussa tähän kokeiluun osoitetut miljoonat esille ja olette vähän ikään kuin kateellinen niin kannattaa nyt huomata että kaikkea ei tule laittaa suomessa pelkästään kehä kolmosen sisäpuolelle tai metroalueelle

toisaalta jos posivan omistajat eurajoen kunta ja fennovoima yhdessä päättävät tämän sijoituspaikan sopivan myös eurajoelle se olisi mahdollista